on myös aivan selvää että keskustelua käydään julkisen palvelun eri rahoitusmuodoista julkisen palvelun sisällöistä erityisesti internetpalveluiden osalta sekä julkisten palveluiden yhtiöiden valvonnasta

haluan myös ottaa tuon henkilöstönäkökulman esiin koska pienillä alueilla monesti se päivystysrasite on liian haastava ja muutenkin ammattitaitoisen henkilökunnan hakeutuminen sinne voi olla hankalaa jos he tietävät että he joutuvat alvariinsa päivystämään

täytyy myös huomauttaa että muutakin gynekologista toimintaa pitää olla jotta se työnkuva on monipuolinen

silloin ehkä momentum ei ollut oikea vaan nyt on juuri se aika jolloin meidän on panostettava siihen että pystymme lisäämään materiaalitehokkuutta ja käyttämään myös luonnonvarojamme järkevästi

puolustan tiukasti suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä mutta silti on aivan selvää että meidän on kannustettava teollisuutta jätteen synnyn vähentämiseen ja jätteiden hyötykäyttöön

viestinnän ansaintalogiikan muuttuessa ja eriytyvän asiakaskunnan tarpeisiin vastatakseen yleisradion omistajien on kuitenkin luotava yritykselle pitkäjänteiset edellytykset hoitaa julkisen palvelun tehtäväänsä

keskusta peräänkuulutti sitä että ihminen kohdataan ihmisenä eikä vain fyysisen iän perusteella

tämä ei kuitenkaan saa vääristää kilpailuasemaa julkisen palvelun ja kaupallisten mediatoimijoiden välillä

ymmärrän hyvin tämän huolen että aluesairaaloissa pelätään että koko sairaalan toiminta lakkaa tai leikkaustoiminta lakkaa jos yöpäivystykset lähtevät

tästä on aivan varmasti tulossa tasapainoinen kokonaisuus jossa vahvistetaan vanhusväestön oikeutta saada niitä palveluita kun se yksilöllinen palvelutarpeen analysointi on tehty

koen myös niin että meillä on jäteosaamisesta mahdollisuus kehittää vientituote kun meillä on yksityisiä toimijoita jotka kehittävät teknologiaa rakentavat jätteenkäsittelylaitoksia pystyvät valmistamaan jätteistä etanolia josta puolestaan taas valmistetaan kotimaista biopolttoainetta

keskeistä yleisradion tulevalle valvonnalle onkin että kiinnitetään huomiota siihen että yleisradion julkisen palvelun ohjelmistojen tarjonta ei saa vääristää kilpailua joukkoviestinnässä yleisen edun vastaisesti

niitä toimintoja pystytään kehittämään niin että esimerkiksi leikkaustoiminta tapahtuu päiväsaikana

arvoisa puhemies

me ymmärrämme että on paljon kuntakohtaisia eroja on taloudellisia eroja ja on eroja hoitaa näitä asioita mutta ei meidän tarvitse keksiä pyörää uudestaan vaan me voimme ottaa oppia toisista kunnista

mutta silti olen samaa mieltä siitä minkä suuren valiokunnan puheenjohtaja myller tuossa avauspuheenvuorossaan totesi että meillä on kuitenkin vielä aika paljon kehitettävää meidän toimintatavoissamme etenkin silloin kun puhumme pohjoismaisesta yhteistyöstä pohjoismaiden neuvoston ja eu asioiden välillä

muutamissa muissa aluesairaaloissa on kehitetty sitä toimintaa niin että siellä tehdään päivän aikana niitä toimenpiteitä ja yön yli vaativia leikkauksia siirretään yliopistolliseen keskussairaalaan

arvoisa puhemies

näin jo toimitaan tänä päivänäkin

mielestäni oli hyvä että ministeri otti esiin puheessaan sen että pohjoismaisten hallituksien pitäisi olla näkyvämpiä ja toimivampia eun sisällä asioissa joissa pohjoismailla on yhteinen intressi

edellisviikonloppuna keräsin yhden television yhden tietokoneen näyttöruudun ja kaksi sälekaihdinta

kysymys on hyvin paljon myös niistä toimintatavoista joita kunnissa on käytössä

ja yksi asia jossa meillä on aivan selvä yhteinen intressi ollut jo vuosikaudet pohjoismaiden neuvoston toiminnassa on yhteinen meremme itämeri

ja kun ministeri mainitsi myös tämän valko venäjän demokratian kehittämishankkeen niin toden totta eri foorumeilla me pohjoismaiset toimijat voimme tehdä paljonkin yhteistyötä

otan esimerkiksi euroopan neuvoston

olen täysin samaa mieltä kuin edustaja paloniemi että se kehitysyhteistyö mitä suomen varoin tänä päivänä tehdään on erittäin vaikuttavaa toimintaa

kun keskustelemme ihmisoikeuskysymyksistä demokratiakehityksestä niin siellä pohjoismaisten edustajien yhteistyömuoto on niin luontainen että me pystymme paljonkin viemään asioita samaan suuntaan ja ottamaan mukaan myös itse asiassa baltit jotka tulevat hyvin herkästi tähän kuvioon

kuulovammaiselle lapselle nimenomaan tekstitys olisi ensiarvoisen tärkeä apu ohjelmien seuraamisessa

senpä takia olen äärettömän hämmästynyt edustaja niikon kommentista

myös maahanmuuttajat ja ikääntyneet sekä katsomisolosuhteista riippuen esimerkiksi hälyisässä katsomisympäristössä olevat kaikki hyötyvät ohjel mien tekstityksestä

näimme omin silmin miten lapsia nuoria koulutetaan siellä miten kyläläisiä kannustetaan tekemään yhteistyötä rakentamaan kaivoja opetetaan maanviljelykseen miten he oppivat myymään niitä tuotteitaan valtavan hyvää toimintaa

toivoisin todellakin että kun seuraavan kerran tapaatte ja pidätte sitä maaliskuun istuntoa niin puhuisitte tästä meidän yhteisestä merestä mitä toimenpiteitä voimme tehdä jotta vähennämme valumia

yhdyn tähän pääministerin ihmettelyyn myös siitä että kun hallitus on tehnyt jo merkittäviä päätöksiä ja niitä ei ole vielä ehditty pistää toimeen niin te täällä jo kritisoitte niitä täysin riittämättöminä

arvoisa puhemies

kuten näissä monissa puheenvuoroissa on kuultu tämä vapaakauppasopimushan toisi meille valtavasti potentiaalia uudelle kaupalle uusille työpaikoille

arvoisa puhemies

arjen käytännöt muuttuvat

mediapuhelin taskussaan kulkevalle nuorelle ja nuorelle aikuiselle sisällön suomalaisuus ei ole enää itsestäänselvyys

haluaisin kuitenkin nostaa esiin työelämän säännöt en sen takia että pelkäisin työlainsäädännön heikennyksiä varsinkin kun neuvotteluosapuolina ovat kaksi kehittynyttä kumppania joilla on korkea työelämän normien taso

mobiliteetin hyödyntäminen ja yle areena kaltaisten on demand palveluiden edelleen kehittäminen on yleisradiolle haaste mutta myös valtava mahdollisuus

mutta mielestäni tärkeä tavoite tässä on sopia tavoista joilla edistetään kansainvälisen työelämän sääntelyn toimeenpanoa erityisesti ottaen huomioon ilon normit

tänä vuonna kansainvälisen lasten oikeuksien päivän teemana oli väkivallaton kasvatus

jos meidän luottoluokitus menee ja korkotaso nousee se ei varmaankaan ole suomalaisen yrittäjän etu ja se ei varmaankaan tuo meille yhtään uusia työpaikkoja

olemme valitettavasti joutuneet lukemaan raportteja ja katsomaan televisio ohjelmia joissa kerrotaan elintarviketeollisuuden ja tekstiiliteollisuuden erittäin kurjista työoloista ja kun yhteiskuntavastuu on kuitenkin tämän päivän sana kansainvälisessä kaupassakin niin mielestäni erityistä painoarvoa pitäisi saada siihen että kaikki toimitusketjut olisivat läpinäkyviä sillä se on ihan varmasti kaikkien etu

haluaisin mieluusti kuulla kumpi on teille tärkeämpää

ristiriitatilanteissa

tilanteissa joissa itsestään selviä vastuunkantajia ei löydy lapsen omasta lähipiiristä on kuitenkin tärkeää että viranomaisilla on riittävä valmius tukea lasta vaikean elämäntilanteen ylitse

sellaisissa tapauksissa joissa perheessä esiintyviä ongelmia joudutaan ratkaisemaan oikeusteitse tai muutoin viranomaisavulla tarvitaan aivan erityistä huomiota lasten kulloisenkin kehitysasteen ja tukitarpeiden huomioimiseksi

en usko boikotteihin tässä vaan aivan kuten me tämän päivän tilanteeseen ukrainassakin vaadimme neuvotteluja nimenomaisesti kaikkien osapuolten kesken samoin työoloissa tunnistettujen ongelmakohtien eteen tehdään aitoja parannusehdotuksia yhdessä neuvotellen

maassamme käynnistetty lapsiystävällisiä oikeudenkäyntejä koskeva kokeilu on hyvä esimerkki toimintatavasta jolla lasten asemaa voidaan parantaa henkisesti rankoissa tilanteissa

mallin mukaisesti huoltajuuskiistoihin liittyvissä sovitteluissa on mukana käräjätuomarin ohella myös lapsipsykologi tai kokenut sosiaalityöntekijä joka voi auttaa niin vanhempia kuin tuomariakin tarkastelemaan tilannetta erityisesti lapsen näkökulmasta ja näin edistää osaltaan sovinnollisen ja lapsen edun parhaiten huomioivan ratkaisun syntymistä

arvoisa puhemies

nämä huoltajuusriidat ja oikeusprosessit ovat usein valitettavan pitkiä ja joskus valitettavasti toinen vanhempi koettaa vieraannuttaa lasta siitä toisesta huoltajasta

perussuomalaiset pelaavat täällä mielikuvilla kepeistä askeleista öljytyistä painijoista kolmesta iloisesta rosvosta kardemumman yössä

tämä ei ole kesäteatteria vaan tämä on eduskunnan täysistunto ja senpä takia juuri täällä käsitellään asiaa joka on merkittävä meille suomalaisille

arvoisa puhemies

toivon todellakin että follo malli mahdollistaisi myös molempien vanhempien tasa arvoisemman aseman näissä huoltajuuskiistoissa

täällä keskustelussa nostettiin esiin myös väkivaltatilanteet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja tästäkin voidaan mainita eräs kiinnostava ja entistä laajempienkin selvitysten arvoinen tukitapa jota on jo muissa pohjoismaissa vuosien ajan käytetty nimittäin lastentalokonsepti

kun laina aikoja ja takauksia pidennetään niin kysymys on samalla myös luottamuksen rakentamisesta vaikkakin myös painostetaan kreikkalaisia tekemään rakenteellisia uudistuksia jotta myös heillä on mahdollisuus luoda talouskasvua

se on otsikoitu ehkä vähän epämääräisesti yhteisötilaajan huolehtimisvelvollisuus väärinkäytöstapauksissa mutta tämä korostaa nimenomaan sitä että sekä yritysten että yhteisötilaajien on varmistettava tietosuoja

sen lisäksi koska väärinkäytöksiä koskevassa sääntelyn tulkinnassa on ollut ongelmia niin voisi kai sanoa että kaikki hyötyvät sekä käyttäjät että myös tietoturvavalvojat näistä uuden sääntelyn tuomista pelisäännöistä

minä en ainakaan haluaisi olla antamassa heille vastauksia että me haluamme nähdä teidät menetettynä sukupolvena

meillä ensi ja turvakodit ovat lunastaneet paikkansa monien perheiden kriisitilanteiden selvittämisessä ja myös lapset huomioidaan tällöin omasta näkökulmastaan

kenellekään ei jää epäselvyyttä siitä miten yritykset ja yhteisötilaajat toimivat kun näille kaikille käyttäjille on jo ennakkoon tiedotettu olemassa olevat pelisäännöt

käsitykseni mukaan meillä on työryhmä selvittämässä tätä lastentalokonseptia mutta koska se ilmeisesti kuuluu sosiaali ja terveysministeriön hallinnon alaan niin jatketaan siitä keskustelua sen pääluokan kohdalla

arvoisa puhemies

tämä ydinvoimapäätös luonnollisesti sisältää paljon tunteita ja tuntuu siltä että tunteet ovat täällä käyneet aika kuuminakin ja joissakin puheenvuoroissa on unohdettu faktat ja siirrytty spekulaatioon

tietyllä tavalla ymmärrän venäjä kritiikin mutta toisaalta ihmettelen sitä sillä tämä fennovoima ratkaisuhan vähentää venäjä riippuvuutta

myöskään vertausta tsernobyliin en voi allekirjoittaa sillä fennovoima on suomalainen hanke suomalaisten operoima jossa omistajina ovat rautaruukki outokumpu myllyn paras

ne ovat sellaisia yrityksiä että ne tekevät päätöksiä liiketaloudellisin perustein joten varmasti tämä kannattavuusaspektikin on huomioitu

arvoisa puhemies

tässä taloudellisessa tilanteessa suomi tarvitsee ulkomaisia investointeja ja ministeri vapaavuori hyvin perusteli että tämä on ennen kaikkea talous teollisuus elinkeino ja ilmastopoliittinen päätös

kun tässä on nyt puhuttu aika paljon tällaisista pyyteettömistä luovuttajista ja vapaaehtoisuudesta niin haluaisin kertoa sellaisesta kampanjasta jota munuais ja maksaliitto kävi ja haastoi kansanedustajia jakamaan elinluovutuskortteja

jos vasemmistoliitto puhuu suomalaisen työn puolesta niin ministeri ihalainen koettakaa vakuuttaa heille että tämä on yksi ratkaisu suomalaisen työn puolesta

me olemme saaneet rakennettua hyvää luottamusta turun ja kehyskuntien luottamushenkilöiden kesken ja nyt meillä on tällä hetkellä huomattavasti paremmat eväät lähteä tekemään kuntauudistusta kuin kuusi vuotta sitten oli

osallistuin siihen ja yleisin kommentti mikä ihmiseltä tuli kun kysyin oletko jo tehnyt elinluovutustestamentin tai haluatko tehdä sen nyt tässä oli

tästä me huomaamme sen että aika paljon joudumme vielä jakamaan informaatiota siitä että lähes jokainen niin sanottu terve suomalainen kelpaa kylläkin elinluovuttajaksi että ne rajoitteet ovat hyvin vähäiset

edustaja huovinen otti esiin kuntien identiteetin ja varsinkin kun tätä lietoa nyt ollaan niin voimakkaasti liittämässä siihen turkuun teidän puheissanne niin haluan korostaa että meillä on kuusi tasavahvaa taajamaa ja niissä taajamissa meillä jokaisella on hyvin vahva identiteetti